enemmän tuottavaa työtä ja aitoja työpaikkoja on ainoa tie siihen että hyvinvointi voidaan turvata kestävästi kuormittamatta kohtuuttomalla velka ja verotaakalla nykyisiä ja erityisesti tulevia työtä tekeviä sukupolvia

arvoisa puhemies

ohjelma tarjoilee kaivattuja radikaaleja rakenneuudistuksia huolenpitoa heikompiosaisista sekä runsaasti maamme kilpailukykyä parantavia toimia

vahvojen julkisten palveluiden edellytyksenä ovat kunnat jotka pystyvät palveluvastuun harteillaan kantamaan

arvoisa puhemies

olen iloinen voidessani antaa vahvan tukeni pääministeri kataisen vastuunkantajien hallitukselle ja kuuden puolueen yhteiselle hallitusohjelmalle

arvio on oikea ja tähän tulisi kaikkien puolueiden sitoutua seuraavalla vaalikaudella

puolustusvoimille on turvattava mahdollisuus täyttää lakisääteiset velvoitteensa ja kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti

ensi vaalikaudella kaikilla puolueilla on oltava selkeä kuva siitä millaisia vaihtoehtoja suomen puolustuksen kehittämiseksi on olemassa

äänestäjillä pitää olla tieto siitä miten puolueet suhtautuvat suomen puolustuksen kehittämiseen

ihmisoikeudet ja naisten asema eivät yksinkertaisesti saa olla kaupankäynnin väline afganistanin sovintoprosessissa

pidän tärkeänä että kansainvälisen yhteisön vähentäessä sotilaallista läsnäoloaan afganistanissa varmistamme että naisten ja tyttöjen asemassa saavutetut parannukset eivät valu hukkaan ja naiset osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen

turvallisuusvastuuta pyritään siirtämään afganistanilaisille itselleen mikä saattaa edellyttää neuvotteluja vallanjaosta talebanien kanssa

on myös hyvä että suomi suhtautuu myönteisesti mahdolliseen naton suunnittelemaan koulutustoimintaan keskittyvään isafin seuraajamissioon ja tarkastelee myöhemmässä vaiheessa mahdollista osallistumistaan tähän missioon

kysyisin kuitenkin vielä ministereiltä

miten suomi osaltaan huolehtii konkreettisesti erityisesti siitä että ihmisoikeuksissa ja naisten asemassa ei oteta takapakkia turvallisuusvastuun siirtyessä afganistanilaisille itselleen

voisiko ministeri arvioi ja listaa yli isä arvioida lisämäärärahatarpeita ja mittaluokkaa tulevissa lisäbudjeteissa kriisinhallinnan osalta

edustaja niikon näkemys siitä että opintotuen pelkkä indeksiin sitominen jollakin tavalla ratkaisisi kaikki opiskelijan toimeentuloon liittyvät ongelmat osoittaa melkoista tietämättömyyttä opiskelijan arjesta

ilmeisesti aikaisemmin oli ajatuksena että sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista vähennetään ja keskityttäisiin suomen kannalta merkityksillisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin

on erinomaista että hallitus on sitoutunut uudistamaan opintotukea laajemminkin jotta sillä oikeasti voidaan ratkaista opiskelijan toimeentulon ongelmia ja sitten sitoa tämä uudistettu opintotuki indeksiin

tämä määrärahatarpeen väheneminen ei varmaan nykyoloissa näytä ajankohtaiselta mutta kysyisin vielä

pystytäänhän pitämään kiinni siitä että ranskan pyynnön jälkeenkin ja siihen vastattaessa keskitytään suomen kannalta merkityksellisyyteen ja vaikuttavuuteen

on erinomaista että hallitus on päättänyt sovittaa ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkamääriä vastaamaan nykyistä paremmin tulevaisuuden työelämän kysyntään ja parantaa opetuksen laatua

kysyn onko yliopistojen puolella suunniteltu koulutusmäärien tarkastelua kun koulutustarpeen arvioinneista tehdyt tutkimukset osoittavat että myös yliopistojen puolella olisi monella alalla tarvetta tarkasteluun jotta opiskelijan oikeus koulutusta vastaavaan työhön voi toteutua

arvoisa puhemies

nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä oltaisiin pitkällä jos jokaisella olisi yksi mieluisa harrastus puhumattakaan liikunnan lisäämisen oppimista edistävistä työkykyä parantavista ja kansanterveydellisistä hyödyistä

jos katsotaan eri lajien harrastajamääriä ja vielä erotellaan tilastoista tytöt ja pojat valtion tuessa eri lajeille ja urheiluseuroille on kiistatta epätasapainoa

kyse on ennen kaikkea eri lajien tasavertaisuudesta suhteessa julkiseen tukeen ja aitojen valinnanmahdollisuuksien luomisesta

eri lajien tasapuoliseen huomioimiseen suhteessa harrastajamääriin pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota

ratsastusharrastus on nykyään melkein jokaisen lapsen ja aikuisen ulottuvilla ratsastuskoulujen ja seurojen ansiosta

jäähalleja palloilukenttiä ja skeittipuistoja kyllä kehitellään ja hyvä niin mutta paljon vähemmän tuetaan vaikkapa taitoluistelua voimistelua tai balettikouluja

se mahdollistaa liikuntaharrastuksen mielekkään jatkamisen ympäri vuoden ja vertautuu näin esimerkiksi kuntien ahkerasti rakentamiin jäähalleihin

kun paikalla on tasa arvosta ja myös urheilusta vastaava ministeri niin kysyisinkin hänen näkemystään tästä eri lajien tasapuolisesta tukemisesta

arvoisa puhemies

naisia tarvitaan lisää sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin

monessa tilanteessa vuorovaikutusta paikallisen väestön kanssa ei synny jos partio koostuu vain miehistä

naissotilaan kohtaaminen voi olla mullistavaa myös esimerkin vuoksi

koulutettuja itsenäisesti toimivia naisia ei usein löydy kriisialueiden yhteisöistä

toisaalta osa pienistä yrittäjistä on kuitenkin todennut sunnuntaiaukiolot ongelmallisiksi

onkin syytä kiinnittää huomiota kaupan alan pienyrittäjien jaksamiseen sekä yleensä työn ja perhe elämän yhteensovittamisen mahdollisuuksiin ja aivan erityisesti aukiololupien myöntämisen alueellisten eroavaisuuksien yhdenmukaistamiseen

naisten määrän kasvattaminen kriisinhallintaoperaatioissa edellyttää meiltä naisten hakeutumista vapaaehtoiseen asepalvelukseen

tiettyjen matkailun kannalta tärkeiden arkipyhien kuten vaikkapa loppiaisen joustavat aukiolot olisi turvattava

onkin tarpeen että pirkanmaalla toteutettu puolustusvoimien kokeilu naisille lähetettävästä rekrytointikirjeestä laajennetaan koko maahan ja lisätään näin naisten kiinnostusta ja määrää paitsi varusmiespalvelukseen myös kriisinhallintaoperaatioihin

miksi koulutus olisi ainoa hyvinvointipalvelu joka on asetettu ikään kuin pyhän lehmän asemaan vaikka voimme myydä osaamistamme esimerkiksi terveyspalveluiden muodossa maailmalle vaikkapa sydänkirurgiaa viroon

olisi jo aika antaa korkeakouluillemme laillinen mahdollisuus vastata maailmalla vallitsevaan koulutuskysyntään ja kehittää koulutuksesta uusi elinvoimainen vientiala suomelle samalla kun turvaamme maksuttoman koulutuksen suomalaisille opiskelijoille

arvoisa puhemies

hevosalan yrittäjät ovat huolestuneet eun maatalouspolitiikan uudistuksen myötä käyttöön otettavasta aktiiviviljelijän määritelmästä

uusien sääntöjen mukaan eun viljelijätukea ei jatkossa myönnetä toimijoille jotka hallinnoivat esimerkiksi pysyviä urheilukenttiä tai vapaa ajan alueita

myös maneesit luokitellaan pysyviksi vapaa ajan alueiksi ja tämä tarkoittaisi sitä että maneeseja hallinnoivat erikoistuneet toimijat eivät suoraan saisi enää eun viljelijätukea

tämä päätös olisi kohtalokas monelle sellaiselle tallille jotka esimerkiksi viljelevät itse omat heinänsä omalla maallaan ja saavat siihen tällä hetkellä tukea

kannustankin hallitusta ja ministeriä toimimaan sen puolesta että maneeseja hallinnoivat toimijat eivät joudu aktiiviviljelijän kieltolistalle

valtiontalouden synkkä tilanne aiheuttaa ymmärrettäviä haasteita ja puolustuksessa säästöjä voidaan saavuttaa myös tekemällä yhteistyötä

suomi tarvitsee tiiviimpää kumppanuutta ja yhteistyötä muiden pohjoismaiden eun ja nato maiden kesken

samalla on muistettava ettei tiivis pohjoismainen saati eun puolustusyhteistyö ole ratkaisu puolustusvoimien rahoitusongelmiin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

minkälaisia tavoitteita suomen tulisi asettaa joulukuun huippukokoukselle ja miten suomalainen puolustusteollisuus huomioidaan eurooppalaista puolustusyhteistyötä kehitettäessä

arvoisa puhemies

sekstetin linjauksen mukaan oppivelvollisuuden pidentäminen ei koske koko ikäluokkaa vaan ainoastaan niitä nuoria jotka eivät ole löytäneet toisen asteen tai valmistavan koulutuksen paikkaa ja olisivat näin vaarassa pudota tyhjän päälle

huomattavaa on että tehotoimet kohdistetaan eniten apua tarvitseville nuorille jo senkin takia että panostus joudutaan etsimään uudelleenkohdennuksena hallinnonalan sisältä

venäjä pakotteet käyvät suomelle kalliiksi

kaikkein tärkeintä on kuinka hyvin nuoren ongelmia pystytään ratkomaan tuon lisävuoden aikana opinto ohjauksen oppilashuollon ynnä muiden tukitoimien avulla

taloudelliset haasteet eivät kuitenkaan ole mitään sen rinnalla että hyväksyisimme naapurin sotivan pienempiään vastaan ja toimivan kansainvälistä oikeutta vastaan hyväksyisimme tämän ilman toimenpiteitä ja kunnollisia seuraamuksia

kysyisinkin kuinka koulupudokkaiden oppivelvollisuuden pidentämistä aiotaan tarkemmin toteuttaa ja kuinka erityisesti varmistetaan se että se kohdistuu erityisesti ainoastaan näihin putoamisvaarassa oleviin nuoriin sillä harvoin nuoren ongelmat puhkeavat peruskoulun viimeisellä luokalla

turvallisuus menee kaiken edelle ja siksi on hyvä että salissa on valtionjohdon toiminnalle annettu melko yksimielinen tuki

riippumatta siitä kuulummeko sotilasliittoon vai emme on suomen huolehdittava omasta puolustuksestaan mikä edellyttää puolustusmäärärahojen korotusta

nyt olisi vihdoin nato mörön maalailijoiden aika ryhdistäytyä ja alkaa todella perustella asiallisesti näkemyksiään

arvoisa puhemies

kehyspäätöksen mukaisesti päästökauppatulot ohjataan kehitysyhteistyöhön

pelkkää bkt osuutta jopa olennaisempaa on katsoa kuinka vaikuttavia suomen hankkeet ovat olleet

yhä enemmän voitaisiin tehdä myös kauppaa kasvattamalla ja kaupan esteitä poistamalla

kehitysyhteistyössä olisi päästävä kumppanuuteen jossa paikalliset viranomaiset kolmannen sektorin toimijat yritykset sekä tavalliset ihmiset ottavat asian omakseen ja sitoutuvat tavoitteisiin yhdessä avustavan maan toimijoiden kanssa

arvoisa puhemies

haluaisin painottaa peruskoulun uudistamisessa myös talous ja yrittäjyyskasvatuksen merkitystä suomen tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kysyisinkin tähän liittyen ministeriltä mitä on suunniteltu tämän puolen huomioimiseksi

lisäksi julkaisusta kannattaa nostaa esille etenkin kolme asiaa

ensinnäkin tulevaisuudessa tieto ja viestintäteknologian kehitys muuttaa oppimista ja opettamista kuten täällä on ollut esillä ja eu komission julkaiseman selvityksen mukaan suomalaisissa kouluissa käytetään tieto ja viestintätekniikkaa opetuksessa vähemmän kuin muissa jäsenmaissa joten tässä meidän on syytä kiriä

arvoisa puhemies

perussuomalaisten kaikkea muutosta vastustava retoriikka on esimerkki siitä miksi poliitikkoja ei pidä päästää sormeilemaan sotilaallisia ratkaisuja ja tekemään aluepolitiikkaa suomen puolustuskyvyn kustannuksella

toiseksi suomalainen korkeatasoinen koulutus on nojannut laadukkaaseen opettajankoulutukseen

varuskuntaverkon muutokset on suunniteltu maamme parhaiden asiantuntijoiden toimesta

suomi on harvoja euroopan maita joissa opettajankoulutus on pysynyt edelleen suosittuna koulutusalana nuorten keskuudessa ja tästä vetovoimasta on pidettävä huoli

on nimittäin vaikea kuvitella mistä voisi löytyä omia puolustusvoimiamme parempi asiantuntemus siitä miten niukkenevat puolustusmäärärahat käytetään maanpuolustuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla

meidän on tulevaisuudessakin pystyttävä luottamaan opettajiemme maailman parhaaseen ammattitaitoon ja samalla myös vapauteen siellä käytännön opetuksessa

jotkut kansanedustajat ovat kritisoineet selonteon suorapuheista tyyliä käsitellä venäjää sekä mahdollisia uhkia

olen sitä mieltä että se ei suinkaan toteudu parhaalla mahdollisella tavalla suunnittelemalla peruskoulun valtiollistamista mikä on ollut enemmänkin tapana neuvostoliitossa tai ddrssä vaan luottamalla siihen kunnalliseen peruskoulutukseen

työtä on edelleen paljon tehtävänä ja toivonkin vauhtia tälle koulutusvientiliiketoiminnalle

hallitus katsoo että naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat turvallisuustilannetta

täytyy sanoa että oppositiolla on kyllä kummallinen näkemys korkeakoulutuksesta se ei voi olla pelkästään aluepolitiikan väline

ensinnäkin se että opiskelijoilla pitää olla edellytykset saada koulutusta vastaavaa työtä valmistumisen jälkeen ja toisekseen korkeakoulutuksessa pitää taata laadukas oppimisympäristö joka on korkeakoulumainen

se kertoo siitä että aloituspaikoissa on tarkistamisen varaa ja toisaalta meillä on ammattikorkeakoulukentällä sellaisia toimipisteitä joissa ei pystytä takaamaan korkeakoulutuksen vaatimia oppimisympäristöä ja laadukasta opetusta

tämän uudistuksen tarkoituksena on myös se että pystytään takaamaan toimipisteestä riippumatta laadukas opetus ja koulutuksen jälkeen työllistyminen koulutusta vastaavaan työhön opiskelijoille

puntaroidessaan lakialoitteen hyötyjä edustajat tynkkynen ja peltonen unohtivat kokonaan sen että suomi on viennistä riippuvainen kansakunta jonka työpaikat ja hyvinvointipalvelut on rakennettu sen varaan kuinka tuotteemme ja palvelumme käyvät kaupaksi rajojemme ulkopuolella

kun tätä keskustelua on alusta asti seurannut niin varsinkin vasemman laidan puheenvuorojen perusteella tämä tuntuu olevan kovin suomalainen versio pohjoismaisesta puolustusyhteistyökeskustelusta nimittäin väittely siitä kuka sai kaikista eniten estettyä yhteistyöhön osallistumista

tässä nykyisessä tilanteessa tarvitsemme kipeästi uusia vientialoja ja mistäpä muualtakaan niitä lähtisi hakemaan kuin sellaisilta aloilta millä me olemme vahvoja millä meillä on maailman parasta osaamista ja huippubrändi maailmalla

kuitenkin muiden valtioiden tavoin suomessakin on tarvetta tiivistyvään yhteistyöhön paitsi kustannuspaineiden myöskin uusien uhkakuvien vuoksi

rajat ylittävät uhat ovat yleistyneet eikä niihin enää edes voi vastata yksin

toki tässä lakialoitteessa olennaista on lisäksi se että lukukausimaksuja maksaisivat eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka sitten suomeen töihin jäädessään saisivat verohelpotuksina nämä maksut takaisin kun jäävät suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa hyödyttämään

silti edes tiivis ja kannatettava pohjoismainen turvallisuuspoliittinen yhteistyö ei nykymuodossaan tuo suomelle tai muille maille turvatakuita eikä se ratkaise puolustusvoimien rahoitukseen liittyviä haasteita

puolustusvoimille on annettava mahdollisuus lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseen ja toimintansa pitkäjänteiseen kehittämiseen

selonteossa suomen kehitysyhteistyöstä on aivan oikein naisten ja tyttöjen asiat kärjessä

rakennepaketin linjauksen mukaan oppisopimuskoulutuksen uudistustyön ohella etsitään työ ja virkasopimuspohjaisia ratkaisuja yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tavoitteena nostaa yritysten kiinnostusta tarjota nuorille oppisopimuspaikka

yksi hallituksen kehityspolitiikan painopisteistä on naisten ja tyttöjen aseman parantaminen mikä on aivan oikea painotus ja tähän myös ulkoasiainvaliokunta lausunnossaan on kiinnittänyt erityistä huomiota

nykyisen oppisopimuskoulutuksen rinnalle tai tilalle on luotava nuorille rajattu koulutustyösuhde jonka palkka voi olla alempi kuin nykyisessä oppisopimustoiminnassa

opiskelijalla olisi edelleen oikeus opintorahaan ja muihin opintososiaalisiin etuuksiin niitä koskevien ehtojen mukaisesti

seurannan aikana sukupuolten välinen tasa arvo on maailmanlaajuisesti parantunut ja naisten osallistuminen politiikkaan ja työelämään on lisääntynyt

miten tällaista koulutustyöehtosopimusta voitaisiin nyt pikaisesti edistää

tyttöjen ja naisten koulutuksen on pitkään tiedetty olevan avain köyhyyden torjumisessa hyvinvoinnin lisäämisessä ja väestönkasvun hillitsemisessä

tiedämme että mitä koulutetumpia tytöt ovat sitä myöhemmin he yleensä solmivat avioliiton ja sitä vähemmän he hankkivat lapsia

tyttöjen ja naisten koulutuksen avulla siis vahvistetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä erityisesti naisten mahdollisuuksia päättää itse omasta elämästään ja ottaa osaa omaa elämäänsä koskevaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

arvoisa rouva puhemies

kestävän ja tuloksellisen kehitysyhteistyön kannalta painopisteemme on oltava kasvavassa määrin koulutuksessa ja erityisesti suomalaisen koulutusosaamisen viennissä kehittyviin maihin

suomalainen koulutusjärjestelmä ja koulujärjestelmä opettajankoulutus nämä ovat maailman huippuluokkaa minkä vuoksi opetusalan ammattilaiset pitää ottaa nykyistä vahvemmin osaksi suomalaista kehitysyhteistyötä

erityisen tärkeää koulutuksen parantamisessa ja saavutettavuudessa maailmanlaajuisesti on panostaminen laadukkaaseen opettajankoulutukseen jossa suomalaiset ovat maailman kärkeä

siksi on erityisen painokkaasti pidettävä huolta siitä että suomalaisen kehitysyhteistyön painopiste on kasvavassa määrin koulutuksessa ja suomalaisen koulutusosaamisemme viennissä opetusalan ammattilaistemme osaamista hyödyntäen

tässä olisi nyt hyvä hahmottaa että kokonaisuudessaan puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittäminen on osa tätä puolustusvoimien suurta rakenneuudistusta jolla sopeutetaan puolustusvoimat pieneneviin ikäluokkiin ja kasvaviin kustannuspaineisiin ylläpitäen ja kehittäen puolustuksen ennaltaehkäisykykyä

arvoisa puhemies

edustaja paloniemelle täytyy todeta että olen toki tutustunut arvioihin koulutuksen ja työvoiman tarpeesta tulevaisuudessa ja kiistaton tosiasia on se että ammattikorkeakouluihin otetaan tällä hetkellä opiskelijoita jotka eivät valmistu koskaan ja toisaalta niistäkin jotka sieltä valmistuvat suuri osa ei koulutustaan vastaaviin töihin työllisty

yhtiöittämisen avulla ruokahuollosta vastaava henkilöstö käsitellään erillään muusta puolustusvoimien henkilöstöstä puolustusvoimien kattavassa rakennemuutoksessa

henkilöstöstä on sitouduttu pitämään huolta

lisäksi on hyvä huomata että osana suurta kokonaisuutta kuten ruokahuolto on nyt ei pystytä välttämättä kehittämään toimintaa sen perusteella mikä on ruuanvalmistuksen näkökulmasta viisainta

koulutustarpeen ennakoinnista tehdyt selvitykset osoittavat että tarvetta muutoksiin on korkeakoulutuksen molemmilla sektoreilla ammattikorkea ja yliopistopuolella

eli molempiin suuntiin pitää reagoida sen mukaan mikä työelämän tarve on

arvoisa puhemies

edustaja kivelä voi olla kyllä huoleti siitä että tämä uudistus ei koske vain tai melalahti sen suhteen että tämä uudistus koskisi tässä suhteessa vain naisia koska kyllä tässä uudistuksen puitteissa käydään läpi ihan kaikki puolustusvoimien osa alueet

henkilöstöstä pidetään huolta ja heidän etunsa säilyvät neljän vuoden ajan tai ne korvataan erikseen kuten tässä on todettu